laukkanen ryhtyi sdpn eduskuntaryhmän tiedottajan tehtäviin

voisiko varapuhemies ravi pikku hiljaa siirtyä tänne ottamaan vastuuta

tämäkään muutosehdotuksen äänestämään kaksi edustajaa virtu yksi mietintö ja josta kettunen löi kyllä vasta

mutta tämä rahan kierrätys on tarpeetonta byrokratiaa tulee kalliiksi on monimutkaista se on viljelijöille vaikeata ja se johtaa moneen sellaiseen pulmaan josta päästäisiin eroon sillä että olisimme valmiit katsomaan tätä uudelleen

eli te olette tekemässä semmoista verovähennysmallia jonka hyöty on euromääräisesti tupla samansuuruisesta verotuksesta erittäin hyväosaisille ja sitten puolet näille pienituloisille jos he haluavat muistaa omaa yliopistoansa

uskon että valtiovarainvaliokunta tulee tähän paneutumaan mitkä ovat perusteet tällä tavalla tehdä

mitä tulee sitten ruotsin valtion tutkimuslaitokseen vanhaan konjunkturinstitutetiin niin se ei siis todellakaan ole mikään demarien tutkimuslaitos ed

ruuan arvonlisävero vielä kerran ministeri katainen voisitteko tälle eduskunnalle kertoa että te vastustitte sitä ennen viime eduskuntavaaleja perustelluista syistä

kun takinkäännöstä puhutaan niin kyllä minä kokoomusta kiitän siitä että nämä hallituksen leikkausnumerothan ovat kokoomuksen ennen vaaleja ilmoittamia että kokoomus voi olla tässä sillä tavalla ylpeä että kyllä tämä linja on kokoomuksen linja ja sitten perussuomalaiset ja keskusta jotka puhuivat täällä ihan muuta koko viime vaalikauden ottivat sen omakseen

kyllä kai nämä lapsiperheet jotka äänestivät kokoomusta muun muassa tämän indeksilupauksen takia ajattelivat niin että he saisivat siitä jotain tällä vaalikaudella eivätkä niin että menette vielä toisiinkin vaaleihin kertoen että tämä lapsilisien indeksiin sitominen on nyt sitten niin ja sitten sen jälkeen katsotaan taas mitä vaalien jälkeen tapahtuu niin kuin jo sanoin

sasi vaan ruotsin valtion tutkimuslaitos

ja tämä olisi täysin korjattavissa tekemällä tämä vähennys niin kuin edustaja viitanen esitti sillä tavalla että tämä vähennys olisi tehtävissä verosta

tässä tarvittaisiin hallitukselta hiukan rohkeutta niin että voitaisiin ottaa pidemmälle meneviä tavoitteita niin että maatalouspolitiikassa on yhteiset kriteerit mutta rahanjako voisi tapahtua kansallisesti

äänestykseen jo kolmekymmentäkuusi jaa ääntä kolmekymmentäneljä eiranto kuusi kaksikymmentäyhdeksän eduskunta hyväksynyt tärkeätä että kun tämä muuten äänestyksen kohteena ollut salissa vanhan käytännön mukaan seisovat vain ne todella mukavasti katsottava hyväksytyksi kun koko joilla on hyväksytty mietinnön mukaisen r

en tiedä onko tämä tullut mieleenkään edustaja kankaanniemelle ja perussuomalaisille että näin voisi tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa että verottaja ei anna suurempaa hyötyä sille jolla on moninkertaiset tulot verrattuna siihen joka on pienituloinen

ja kun nyt kuuntelen keskustan edustajia vaikkapa edustaja ala nissilää joka tosin ei tainnut olla viime eduskunnassa niin eiväthän hänen puheenvuoronsa eroa mitenkään kokoomuslaisten puheenvuoroista viime vaalikaudelta mutta ne eroavat kyllä merkittävästi puheenjohtaja sipilän kannanotoista viime vaalikaudella ja ryhmäpuheenjohtaja tiilikaisen kannanotoista niin että niissä ei ole oikeastaan samoja virkkeitä ollenkaan

kalliomäki täällä hyvin sanoi siihen epätoivottavaan ilmiöön että ulkomaita myöten aletaan kysellä onko tämä teidän linjanne se mitä on sanottu aikaisemmin vai onko se muutoksessa siinä suhteessa että olisimme jättämässä nato jäsenhakemusta

ja tätä muuten santeri alkiokin kyllä tulisi kannattamaan jos hänen mielipidettään kysyttäisiin asiasta ja totean että tämän ei pitäisi olla myöskään mikään aivan yllättävä asia ei tämän pitäisi olla ihan ennenkuulumaton jota ei ole kokeiltu missään korkeintaan ruotsissa ettei ainakaan suomessa tiedettäisi miten tämmöinen verovähennys toimii joka tehdään verosta koska meillä on tällainen verovähennysjärjestelmä olemassa

jos sitten esitellä kakskymmentäneljään

yleiskeskustelua viime keskiviikkona pidetyssä tarkoitus tehdä ehdotuksia muuten on yksi keinosen tekemistä varten yhteen taulukkoon yksityiskohtaisen käsittelyn pyrin tekemään muutos ehdotukset kiistelty arvoisa puhemies

ei tullut

arvoisa puhemies

älkääs ed

ensimmäinen koskee tätä sähkön vientiä kontra tuontia

kun me kysyimme sen perään tässä eduskunnassa miten tämä pääsi unohtumaan te kerroitte että no oikeastaan me saimme paljon paremman diilin aikaan kun nostettiin näitä pienimpiä äitiyspäivärahoja

tunnustelijana

arvoisa puhemies

esimerkiksi asuntolainojen korkojen verovähennys muutettiin sehän oli ennen myös vähennys joka tehtiin tulosta suosi erittäin häikäilemättömästi suurituloisia ja pienituloiset asuntolainan maksajat jäivät sitten nuolemaan näppejään

heinonen kynnyskysymys vaan te söitte sananne tältä osin ja sitten kun me ahdistimme teitä täällä eduskunnassa tällä asialla sen jälkeen te viime keväänä kehysriihen yhteydessä ryhdyitte korjaamaan tätä virhettä mutta siirsitte sen laskun seuraavalle vaalikaudelle

ja jos tämäkin puhe

pyrstötön

arvoisa puhemies

tein ehdotuksen

tämä keskusteluhan on herännyt siitä että keskustan johtava talousasiantuntija keskustan ohjelmatyötä vetävä varapuheenjohtaja antti rantakangas on julistanut että ympäristöministeriö pitää lopettaa

lähetystöihin

joten puhutaanpas vähän näistä asioista että miten tämä voi olla sosiaalisesti oikeudenmukaista että jopa puoleen miljoonaan saakka hallitus esittää että tulee tämmöisiä vähennyksiä joilla ollaan tilanteessa että vähennys suurituloisille on paljon suurempi kuin mitä pienituloinen voi saada

heinonen että teidän poliitikkonne ovat nyt kuukaudesta toiseen kulkeneet puhumassa leikkausten perään että pitää olla valmius leikata

jokaisen täytyy odotukset ja yksi kaksi kolme neljä ja viisi joudumme siis

mitä kuuluu neuvotteluille fingrigin omistuspohjasta

ja kolmas lyhyesti

joten jos on mitään omaatuntoa teillä edustaja kankaanniemi niin uskon että se kolkuttaa ja pyydätte vielä yhden puheenvuoron ja sanotte että edustaja heinäluoma oli tässä yliopisto osassa oikeassa

tästähän seuraa aito huoli ja tämä koskettaa kyllä aika isoa osaa suomalaisia ja erityisesti ympäristöväkeä mutta jokaista joka haluaa että meillä on olemassa ympäristöviranomaiset jotka saavat esteettä huolehtia siitä että luontoa suomessa puolustetaan kaikissa ratkaisuissa

eu äänestykseen hallitusta kahdeksan ja antoi kuusikymmentäviisi ääntä yhdeksän työn ja osa kaksikymmentäkaksi edustajaa jos eduskunta on hyväksynyt tältä osin

mutta tässä tämän päivän yliopistoverovähennysasiassa te voisitte olla rehdisti ja sanoa että edustaja heinäluomalla on tässä pointti tai oikeastaan edustaja viitasella joka tämän havainnon oli tehnyt ja joka on tehnyt tässä ansiokkaan hyvän ehdotuksen miten tämä voitaisiin korjata

ja huomautan että salissa on tapana teititellä edustajia

sasi ja kokoomus viime vaalikaudella vaativat että ne pitää kaiken kaikkiaan lopettaa ja koko järjestelmä on maho te ensi töiksenne lisäsitte poliittisten valtiosihteerien määrän kaikkien aikojen korkeimmalle

edustaja töllin ehdotus kaksiota edustajien jonka

ja sama koskee tätä verokysymystä jossa todellakin kokoomuksen puheet ministeriaitiosta ja välillä salistakin veroasioissa eivät kohtaa toisiaan

eikös se ole parempi että esitellään nyt kunnolla mitä on päätetty niin että eduskunta saa tiedon suoraan

olen siinä uskossa kyllä että kyllä tässä veropolitiikassakin kuitenkin hallituksella en tiedä onko hallituksella mutta hallituspuolueilla on korvat ja kyllä tämä vaikuttaa mitä täällä puhutaan vaikka aina sanotaan ettei se mitään vaikuta

koska uskon että kysyjä tarkoittaa tätä koko hallituksen päivän linjausta niin kerrotaan ensin se koko linjaus ja sitten sen jälkeen mennään vähän terävämpiin ja lyhyempiin puheenvuoroihin

valiokunnan puheenjohtajan mietinnön esittelyn jälkeen myönnän ministeri virkkuselle puheenvuoron ja sen jälkeen sitten mahdollistetaan debatti

älystä kettusen ehdotus neljä edustaa mäkipää on kannattanut hurme äänestämään myynti ja aidosti ja kettusen osmo neljä ei yllä vastamajaa

eli te olette johdonmukaisesti keventämässä aika useita veroja paitsi näitä tässä mainittuja

jos te saisitte päättää varmaan pääomaverokin tuotaisiin aika alas koska jotenkin tuntuu että se paremmin tyydyttää teidän keskeisen kannattajakuntanne toiveita

äänestyksen

eivät olleet hallitusohjelmassa

täällä keskusteltiin hallitusohjelmasta vielä ennen kesälomille lähtöä ja oppositio demarit vasemmistoliitto ja vihreät sinnikkäästi vaati että kyllä niiden lamatalkoiden pitäisi koskea kaikkia eikä niin kuin pääministeri sanoo että eivät ne voi koskea kaikkia koska kaikki eivät saa tulonsiirtoja ja kaikki eivät käytä julkisia palveluita

myönnän vielä muutaman vastauspuheenvuoron

keskustelu on aika laveaa ja tietysti työllisyys ja taloustilanne antaa aihetta puhua lavealta rintamalta asioista

seuraavaksi edustajat lindström kalli vahasalo lindtman ja sen jälkeen vielä yksi kierros ja sitten ruvetaan lopettamaan

ehkä on kuitenkin syytä sanoa kun edustaja hakkarainen puhui näistä ongelmista aikaisemmissa hallituksissa että hänen molemmat esimerkkinsä taitavat olla tästä vanhasen kakkoshallituksesta siis edellisestä porvarihallituksesta

erotus viisi tapani tölli kalusto senkan

myynti ja asennustyöt eli viisi ei

silloin kun me vaadimme että pääomaveroa pitäisi nostaa ja solidaarisuusveron pitäisi ulottua että kun tulee uudet talkoot niiden talkoiden päälle joita edellinen hallitus teki ja edellinen eduskunta teki niiden pitäisi koskea myös hyväosaisia niin sanottiin että no ei kun veroaste ei saa nousta

eduskunta on käsitellyt äänestyksellä

kun tämä pelko äänestysten kohteina olleet luvut on nyt hyväksytty joku muu luovutusmenettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi on koko pääluokkana en ole hyväksytty miten muka

mitä tulee sitten tuulivoimatukeen niin se taisi syntyä tässä samassa hallituksessa ja ellen ihan väärin muista silloin taisi olla elinkeinoministerinä nykyinen varapuhemies edustaja pekkarinen joten pannaan nämä nyt kuitenkin historiankirjoituksessa oikeisiin taseisiin